perussuomalaiset kuitenkin katsovat että on tiettyjä seikkoja joita ei ole loppuun saakka mietitty ja niitä tuommekin esiin sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöön jättämässämme vastalauseessa

aloitan tässä oikeastaan vastaamalla edustaja salosen tekemään erittäin tärkeään kysymykseen nimenomaan näistä lastensuojelun asiakkuuksista

eräs merkittävä asia josta perussuomalaiset kantavat suurta huolta on kunnille varatut resurssit tämän lain toteuttamiseen parhaalla mahdollisella tavalla

kuten kaikki tiedämme ja edustaja salosellakin on kokemusta ihan näistä sosiaalipuolen asioista tiedän että on vahva ammattitaito sieltä niin kannan ja jaan tämä huolen jonka nostitte esiin äsken tässä kysymyksessänne

kuten hyvin tiedämme kunnissa taloustilanteet ovat jo nyt hyvin vaikeat ja moni kunta joutuukin tekemään kipeitä päätöksiä sen suhteen mitä palveluja kyetään tarjoamaan ja millä laadulla

lapin kannalta oleellista on kyetä nivomaan tässäkin asiassa yhteen monta elintärkeää elinkeinoa ja ilman tätä vastakkainasettelua johon ministeri niinistö täällä jo viittasikin

lastensuojelulaki jota uudistettiin muutama vuosi sitten on erinomainen esimerkki siitä mitä tapahtuu kun velvoitteita kunnille lisätään mutta niiden toteuttamiseen ei varata tarpeeksi resursseja

häneltä olisinkin halunnut kysyä mitä konkreettista viestiä hän olisi halunnut lähettää lappiin tässä asiassa jotta tätä vastakkainasettelua ei pääsisi syntymään mutta hän ikävä kyllä ehti jo poistua paikalta

esiin nousseet ongelmat lastensuojelulain noudattamisessa tai noudattamatta jättämisessä ovat olleet järkyttäviä

ja se on ja se on toteaa lähtökohdan täytyy olla aina se että ammattilaiset ovat ne tahot jotka tekevät sen päätöksen siitä mikä on paras ratkaisu juuri tälle nuorelle tai lapselle

perussuomalaiset eivät halua saman toistuvan tämän lain kohdalla ja siksi vaadimmekin hallitusta varaamaan ensi vuoden lisätalousarviossa riittävästi resursseja kunnille

mutta sitten olisin mennyt vielä tähän selontekoon siltä osin että ihmettelen kun täällä on kuitenkin sivukaupalla sinällään kauniita hyviä tavoitteita ja visioita että sitten täältä uupuvat täysin nämä metsähallitukselle kaavaillut uudistukset ja tämä tuleva lainsäädäntöuudistus

eli minkä vuoksi ne on jätetty tästä strategiasta kokonaan pois koska ainakin itse katson että niillä on erittäin suuri merkitys siinä kuinka tätä strategiaa voidaan tulevaisuudessa viedä myöskin eteenpäin

arvoisa puhemies

toinen asia on sitten tämä että tämän hallituksen tavoite tässä sote uudistuksessa on myös se että me tulemme pitämään huolta näistä erityisen haavoittuvista ryhmistä kaikilla niillä keinoilla joita meillä on

siellä on käyty paljon keskusteluja myös stmssä tämän lainvalmistelun osalta kuinka turvataan ja voimmeko me turvata nimenomaan nämä kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ryhmät

pelkäämme että liian epätäsmällinen laki antaakin kunnille mahdollisuuden evätä liian pieniin määrärahoihin vedoten vanhuksilta sellaisia palveluita joihin he olisivat oikeutettuja

se on nimenomaan pitkälti terveydenhuollon rahoitusmalli ja nyt täytyy muistaa että me olemme tekemässä sote uudistusta johon tietenkin meidän pitää myöskin tämä sosiaalihuollon puoli pystyä silloin sujuvasti yhdistämään ja myöskin näkemään ne haasteet joita ruotsissa on kohdattu

perussuomalaiset myös katsovat että tehtyjen päätöksien tulee olla selkeästi valituskelpoisia ja että asiakasta ohjataan asianmukaisesti tarvittaessa tässä prosessissa

asiakkaiden tarvitsemat palvelukokonaisuudet voivat olla hyvinkin monimuotoisia ja mutkikkaita sekä aikaa vieviä

henkilöstömitoitus on asia jota perussuomalaiset haluavat selvitettävän tarkemmin ja kattavammin mutta myös huomattavasti nopeammassa aikataulussa kuin hallituksen esityksessä on kaavailtu

arvoisa puhemies

tässä pääministeri kataisen kritiikkiin perussuomalaisia kohtaan vastaisin että me emme ole missään vaiheessa kieltäneet sitä tosiasiaa etteikö näitä rakenteellisia muutoksia tulisi tehdä vaan kyse on siitä että me katsomme että tämä järjestys millä tätä asiaa viedään eteenpäin on nyt väärä

eli te rakennatte ensin alueita ja lisää hallintorakenteita ja sitten te mietitte mitä kivaa sinne keksittäisiin

me katsomme sitä asiaa niin että ensin täytyy näiden perusasioiden ja kokonaiskuvan olla selvillä ja sen jälkeen mietitään miten järjestetään ja kuinka rahoitetaan

on selvää että ikääntyvien hoivan ei tule olla yksin yhteiskunnan vastuulla vaan myös omaisilla ja läheisillä on oma tärkeä vastuunsa jonka moni on jo ottanutkin

omaishoitajilla tulee olla myös oikeus säännöllisiin vapaisiin ja terveystarkastuksiin sekä nykyistä paremmat mahdollisuudet toimintakyvyn ylläpitämiseen liikunnan ja virkistystoiminnan avulla

on hienoa ollut kuulla ja huomata että tämä laajakaista asia etenee ja olisin ministeriltä nyt hiukan vielä halunnut tiedustella miten lapin osalta tämä tilanne kokonaisuudessaan näyttäytyy

siinä mielessä tietysti pidän ihan hyvänä pohdinnan arvoisena asiana sitä että löydettäisiinkö tästä joku tämmöinen kompromissiratkaisu ehkä sitten

onko se sitten kuntien vammaisneuvosto vai onko se sitten kuntien yhteinen vammaisneuvosto mutta tosiaan täällä järjestämislakiluonnoksessa on kyllä vahvasti huomioitu nimenomaan myöskin tämä vammaisten tilanne

mutta toinen asia on nämä matkapuhelinverkkojen ongelmat jotka erityisesti tuolla lapin syrjäseuduilla ovat hyvin haasteelliset ja tietysti nämä katvealueet ovat oma juttunsa

lisäksi jätämme vastalauseen mukaiset lausumaesitykset asian toisessa käsittelyssä

mutta erityisesti itä lapissa siellä rajan läheisyydessä on tullut esiin ongelmia että matkapuhelimet siirtyvät automaattisesti naapurimaan verkkoon ja tämä on tuottanut sitten ikääntyville ihmisille aika paljon harmaita hiuksia lähinnä näitten puhelinlaskujen muodossa

ja keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliok lähetekeskustelua varten ei siellä on päiväystyksen seitsemän raisio puomien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

uudistuksella olisi parhaimmillaan ja onnistuessaan myös suuria kustannuksia säästäviä vaikutuksia ja näin vaikutuksia myös valtionta louteen vahvasti ja monella eri sektorilla ja sen tiedostamme toki kaikki

vastuullinen poliitikko uskaltaa olla myös nöyrä ja muuttaa suuntaa tarvittaessa

vielä tästä yle verosta haluaisin osaltani antaa kiitosta että pidän sitä oikeudenmukaisempana kuin nykysysteemi on mutta ehkä toivoisin myös että sitä kansalaisille hiukan laajemmin vielä avattaisiin

olemme esittäneet toistuvasti parlamentaarista työryhmää olemme esittäneet että tehtävät rakenne ja rahoitus tulee työstää käsi kädessä tiiviisti yhdessä ei erillisinä palapelin osina

oletteko te vihdoin valmiita tähän yhteistyöhön jota me teille olemme valmiita tarjoamaan

suurimmassa osassa perheitä lapsilisä todella käytetään lapsen hyvinvointiin ja tarpeisiin

arvoisa puhemies

otan tässä nyt ensimmäiseksi edustaja alanko kahiluodon kun pyysin häneltä tätä pohjaa mihin tämä teidän laskelmanne perustuu

arvoisa puhemies

voin tässä ihan omasta kokemuksestani kertoa että olen perushoitaja ensimmäiseltä ammatiltani ja tiedän varsin hyvin miten raskasta ja kuormittavaa hoitoalan työ on ollut ja on yhä edelleen

me olemme tehneetkin siellä mutta

me olemme tehneet siellä vaikutusarviointeja aivan varmasti mutta eikö se ole nimenomaan vastuullisuutta että vertaamme erilaisia tuloksia että missä niissä on yhdenmukaisuutta ja missä on poikkeamia

sanotaan näin että hoidettavien hyvän hoidon vaatimukset kasvavat koko ajan koska myös hoidettavilla on yhä enemmän hyvin vaativia asioita joihin he sitten myöskin tarvitsevat hyvin monimuotoisia erilaisia toimenpiteitä

itse näen sen näin myöskin sosiaalipuolen ammattilaisena että meillä sosiaali ja terveysala on kokonaisuudessaan hyvinkin aliarvostettua

samoin muun muassa lääkekorvausten kohdalla ja matkakorvausten kohdalla on tehty arvioinnit ja nämä toimenpide esitykset nimenomaan niin että ne eivät kohdistuisi suurimmalla voimalla niihin ihmisiin jotka joutuvat käyttämään esimerkiksi matkakorvauksia paljon tai jotka ovat äänesi

tämä ala on ylipäätään semmoinen että se vaatii aikamoisen kutsumuksen tänä päivänä jotta sinne hakeudutaan ja siellä halutaan pysyä

minä vilpittömästi pyytäisin että te lukisitte hallitusohjelmaa te lukisitte niitä hallituksen kärkihankkeita niiden tavoitteita niitä panostuksia joita me olemme sinne ikäihmisten hoitoon laittamassa omaishoitoon asiakaslähtöisiin palveluihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen eriarvoisuuden poistamiseen masennuksen ja yksinäisyyden vähentämiseen

jos palkkataso on lähes yhtä pieni kuin sosiaaliturva niin se suurempi vika on siinä palkkatasossa kuin siinä sosiaaliturvan tasossa

arvoisa puhemies

kun itse nyt tässä muistelen mitä siellä hallitusneuvotteluissakin tapahtui ja mistä me keskustelimme siellähän tämä ei vielä saanut todellakaan kaikkien kannatusta en viitsi sanoa kenen kannatusta sai niin nyt kun se on toteutumassa niin se on erittäin hyvä asia

minulla alkaa olla vaikeuksia keksiä vähimmäispäivärahojen lisäksi sellaista perusturvan kysymystä johon tämä hallitus ei positiivisella tavalla olisi puuttunut niin että oli nyt hyvä tai huono hallitus tai oikeitten tai väärien puolueitten muodostama hallitus niin tältä osin minä olen kohtuullisen tyytyväinen tämän hallituksen toimintaan

haluaisin antaa tässä kiitosta ulkoasiainvaliokunnalle oikeastaan kahdesta asiasta ensinnäkin siitä että arktisen alueen merkitys ja osaaminen on mietinnössä nostettu esiin ja toki toivon tässä asiassa aktiivisuutta nyt myös sitten ihan sinne käytäntöön

haluan nostaa esille sen että naisten ja lasten oikeudet ja ihmisarvon kunnioittaminen on nostettu esiin vahvasti koska kaikki varmasti tiedämme että sota ja kriisialueella erityisen haavoittuvia ovat juuri nämä ryhmät

erityisesti sota alueilla tiedetään että naisia ja lapsia käytetään sodan välikappaleina ja toiminta voi olla äärettömän brutaalia ja julmaa kuten joukkoraiskauksia kidutusta sekä joukkosurmia

voiko suomi näihin ylipäätään vahvemmin puuttua ja jos voi niin millä tavoin

siellä on todella sellaiset verorahoin rahoitettavat markkinat joilla näitä toimijoita ei juurikaan valvota ja siellä tehdään aika huikeita voittoja lasten nuorten ja perheiden elämän kustannuksella

tästäkin kuten monesta muustakin lappia kipeästi koskettavasta aiheesta saimme lapin kansanedustajat keskustella ministeri haaviston kanssa tällä viikolla

toki siellä on myöskin näitä toimijoita jotka tekevät aidosti sitä oikeaa lastensuojelutyötä mutta nämä voitontavoittelijat kyllä mustaavat sitä heidänkin mainettaan

sellaista taakkaa tai vastuuta kukaan vastuullinen ihminen ei toiselle halua mutta kreikalle tällainen järjestely onnistuu

ennen kaikkeahan tästä kärsivät nämä sijoitetut lapset koska näitä olosuhteita joihin heidät sijoitetaan ei tosiaan edes juuri valvota

kemijoki oyn hallitushan teki päätöksen aloittaa yt neuvottelut tilanteessa jossa tavoitteena eri ratkaisuin oli että työnantajat näyttävät esimerkkiä siitä kuinka suomeen luodaan uusia työpaikkoja ja entiset työpaikat turvataan sekä huolehditaan aidosta yhteiskuntavastuusta puhumattakaan aluepolitiikasta

tämmöinen varhaisen puuttumisen malli jossa kuntia kannustettaisiin ennalta ehkäisevään työhön sen sijaan että kuntia tuetaan huostaanottokuluissa olisi varmaan ihan paikallaan

tähän liittyen haluaisinkin nyt kysyä mitä aiotte tälle asialle tehdä jotta tähän tilanteeseen tulee korjaus ja nämä jatkuvat sijoitukset saadaan loppumaan

onko tällainen toiminta teistä vastuullista omistajaohjauspolitiikkaa jonka takana voitte seistä ja jonka hyväksytte ja jos ette miten jatkossa aiotte asioita muuttaa

nyt oikeastaan tässä olen huomannut että esimerkiksi sosiaalisen median puolella on lähdetty tätä yksinäisyyden tuskaa ja tämmöistä kipua purkamaan sillä että yksittäiset henkilöt ovat perustaneet sinne tämmöisiä ryhmiä joissa pyritään antamaan sitä vertaistukea siihen yksinäisyyteen muun muassa äidit tarjoavat siellä toisilleen apua arjessa jaksamiseen

maksuaikoja pidentämällä ja vastuuta pakoilemalla olemme luomassa itse isoa kuplaa joka puhkeaa ennemmin tai myöhemmin ja seuraukset tulevat olemaan pahimmillaan katastrofaaliset

sitä työtä kyllä arvostan erittäin paljon ja varmasti me kaikki koska se on hyvä osoitus vapaaehtoistyön merkityksestä ja siitä kuinka sitä voidaan parhaimmillaan arjessa toteuttaa

arvoisa puhemies

lopuksi haluaisin ministereiltä kysyä

nyt kun esimerkiksi vanhusten laitosasumista ollaan lähdössä purkamaan ja tiedetään että yhä enemmän vanhuksia kotihoitoon siirretään kuinka näette miten heidän yksinäisyyttään voidaan sitten siellä kotona helpottaa

edustaja virtanen täällä nosti aiemmin esiin sosiaali ja terveysvaliokunnan yhteisen huolen suomen asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän murtumisesta

tulemme olemaan vaikeiden valintojen edessä myös suomessa

arvoisa puhemies

suuren valiokunnan mietinnössä tuodaan esiin kuinka eurooppalainen taloudellinen ja sosiaalinen malli on muun muassa tapa ilmaista arvoja jotka pohjautuvat demokratiaan yksilön vapauksien poliittisten taloudellisten ja sosiaalisten oikeuk sien kunnioittamiseen tasa arvoon sekä solidaarisuuteen

nämä ovat erittäin hienoja arvoja paperilla ja ääneen lausuttuina mutta kuinka nämä arvot suomalaisessa tavallisen ihmisen arjessa tänä päivänä näkyvät

tavallinen suomalainen ei koe olevansa tasa arvoinen tai koe että hänen taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksiaan kunnioitetaan tai niistä edes oikeastaan piitataan

olisin kysynyt jos joku ministeri olisi vielä ollut paikalla vastaamassa tällaiseen kehitykseenkö jossa myös arvopohja murenee joskin jo nyt hyvin näennäinen sellainen hallituksessa halutaan meidän todella suomessa sitoutuvan